mutta kuten tuossa debattipuheenvuorossanikin jo toivoin niin nyt tarvitsisi kyllä jo tämän eduskunnan tehdä sellaisia päätöksiä jotka ohjaavat seuraavaa hallitusta ja eväitten syönnillä kyllä tarkoitin ehkä enemmänkin valtaeväitä kuin rahallisia eväitä kuten edustaja virtanen sattuvasti lohkaisi

se toiminnallisuus pitää nostaa ja ymmärtää myös todellakin kahdella tavalla

me voisimme tekesin nykyisen toiminnan jatkeeksi ja siihen välikuiluun missä on teollisuussijoitus rahoittamassa saada elementin joka voisi ottaa myös riskiä niin että tekesin hyväksymän raportin perusteella voitaisiin myöntää riskirahoitusta

arvoisa herra puhemies

kunpa voisin sanoa niin että tuon kaiken haluan sanoa toiseen kertaan mitä edustaja halmeenpää sanoi ettei tarvitse sitä puhetta pitää uudelleen mutta enpä sitä pidäkään

arvoisa herra puhemies

on järjetöntä että meillä taiteisiin ja opiskeluun suunnattuja rahoja joudutaan laittamaan vuokriin ja tekemään sitten henkilöstöratkaisuja että pystytään toimintaa harjoittamaan ja saamaan vuokrat maksettua

kun hallitusohjelmassa on linjattu ne selkeät tavoitteet harmaan talouden torjumiseksi niin nyt on sanottava että hallituksessa tämä valmisteilla oleva tilaajavastuulain uudistaminen on erittäin hyvin taas uusi askel oikeaan suuntaan

minä haluan painottaa sitä että koska tämä on liikelaitos niin tässä nyt jos hallitus pelkää tätä valtionvelan ottoa on pakko todeta että tämän kautta lainoitettu ja mahdollinen kasvurahoitus ei olisi julkisen talouden velassa eikä eun perusteella katsottaisi suomen valtionvelaksi

toiminnallisuudella tarkoitan sitä että tulee arvioida onko sen toimijan joka käyttää niitä tiloja järkevämpää hoitaa niitä niissä tiloissa vai joudutaanko toimitilat antamaan pois korkean vuokran vuoksi tietämättä että senaatti saa uuden vuokralaisen niille tiloille käyttöönsä

lainsäädäntöä pitäisi niin rakentaa että sellaista harkintaa ei tarvitsisi käyttää vaan me tietäisimme mihinkä lainsäädäntö johtaa

arvoisa herra puhemies

siinä mielessä pitkällinen lainvalmisteluprosessi ei ole täyttänyt niitä lainvalmistelun vaatimuksia joita minä kansanedustajana koen että olisi tarvinnut osata jo huomioida ennakkoon mitä tulee tapahtumaan

edustaja kärnä puhui tuossa kyllä hartaasti ja hyvää asiaa mutta on kyllä pakko todeta se että juuri tässä maailman taloudellisessa tilanteessa on tämä houkutus lähteä suomessakin vartiaisen ja soininvaaran tielle

voisi näin toivomuksenomaisesti ja kysymyksenomaisesti ministeriltä tiedustellakin onko harkittu että tämä edellytys tulisi myös julkisella puolella palveluiden hankinnan osaksi missä helposti tullaan siihen jos muistamme näitä eu tuomioistuimen päätöksiä missä työlainsäädännön tai työehtosopimuksen noudattamisvelvoitetta ei ole että tämä olisi nyt tiiviisti mukana

minä rohkaisen käyttämään tällaisia elementtejä jotka eivät lisää valtionvelkaa mutta antavat mahdollisuuksia kasvuyritysten rahastointiin ja kasvattamiseen

porin edustalla luotsiasema joutui muuttamaan pois tiloista korkeiden vuokrien takia ja luotsi itse näki että ne tilat olivat toiminnallisesti erittäin hyvät

arvoisa herra puhemies

se olisi järkevää politiikkaa siinä mielessä että jos me saamme vipuvarsia mitenkään siihen että tekesin kautta hyvät hedelmät voivat tulla teollisiksi toiminnoiksi kyllä sitä meidän pitää tukea

tämä todellakin kaventaa suomen eduskunnan päätäntävaltaa suomalaisesta luonnosta ja luontoarvojen monimuotoisuudesta

se on vain faktinen totuus koska kolmannesta taseesta tehdään päätökset valtioneuvoston toimesta ja siellä voidaan taseen välisiä siirtoja tehdä ilman eduskunnan tahtoa

tämä on juuri se probleema että jos ei arvioida sen tulevankaan käyttäjän kohdalta niin on turha kyllä ylikorkeilla vuokrilla pakottaa niitä luonnollisia toimijoita jotka tilojen läheisyydessä toimivat

se on sitä kansantaloudelle se on puuhuoltovarmuudelle sen metsät ovat kaiken kaikkiaan valtion omaa pääomaa jota pitää tinkimättä pystyä puolustamaan

se mahdollistaa sen että jos meillä täällä ammattimies on pystynyt hinnoittelemaan itsensä hieman paremmille palkoille kuin työehtosopimuksen minimipalkat edellyttävät niin tänä päivänä suomessakin on tätä niin sanottua sopimusshoppailua työnantaja ilmoittaa noudattavansa jonkun alan normaalisitovaa työehtosopimusta joka siinä tehtävässä työssä tietysti te toimiston mukaan on väärä

mutta nyt valtion toimet ovat vääriä kun myydään kannattavaa liiketoimintaa ja sillä pyritään rahoittamaan kasvuyrityksiä

ensinnäkin selonteossa olisi tarvinnut ottaa selkeämpi kanta siihen mikä on metsähallituksen rooli ja tuoda se rohkeasti esille niin että se myös mietintöön olisi pystytty saamaan painokkaammin esille

meillä on esimerkkejä missä esimerkiksi oppilaitoksen yhteydessä samalla tontilla on vuokraamaton edustussaunatila

se on niin kuin edustaja lehti täällä sanoi

nollakorolla saatava laina on parempi kuin tuottavan yhtiön myynti

on pakko hieman oikoa mutkia suoraksi ja vastata edustaja sarkomaalle kun otitte esille sen että länsi suomessa ovat matkasynnytykset lisääntyneet

ehkä vuokraajan kannattaisi miettiä olisiko edullisempaa kohtuullistaa vuokraa kuin pitää tiloja tyhjillään

onneksi erikseen pyytämällä asiantuntijat lausuivat siitä näkemyksensä vaikka sitä alun alkaen ei tänne sisään ollutkaan kirjoitettu

mutta se on täysin mahdollista että meillä tällä hetkellä ei noudateta työehtosopimusta ja sen mukaisia palkkoja juuri sillä alalla olevassa työssä

ehkä laajemminkin voitaisiin miettiä sitä siirretäänkö tilojen omistajuus toimijalle ehkä laajemminkin kuin yliopistotasolla niissä toimitiloissa jotka viranomaistarkoitukseen tehdään

ja on huomioitava se riskin ottaminen että meillä on jo tässä vaiheessa puutteellinen hoitoketju joka aiheuttaa sitä myös tiheällä synnytyssairaalaverkostolla

tärkeätä on että meidän erityisesti itä ja pohjois suomen teollisuuden puuhuoltovarmuus taataan juuri metsähallituksen omistamista metsistä

meillä on paljon palvelualan yrittäjiä jotka noudattavat palvelualojen sopimuksia vaikka itse asiassa tätä palvelutyötä suorittaa metallitöissä ammattioppinsa saanut koneasentaja tai hitsari mutta kun se yritys on järjestäytynyt palvelualojen työnantajaliittoon niin sitä kautta tämä niin sanottu alipalkkaaminen ja nämä väärinkäytökset tulevat mahdollisiksi ja sen vuoksi siitä on enää pieni latu sitten tämänkin asian hyväksi käyttämiseksi

mutta kyllä minä vielä vetoan että kun tämä valiokuntaan tulee niin todellakin pohditte sitä niin kuin ministerikin sanoi että mitkä ovat ne kriteerit että näitä poikkeuksia voidaan tehdä

erityisesti on otettu rohkeasti kantaa ei ehkä vielä kirjoitettu niin suorasanaisesti mikä olisi ollut toivottavaa siihen että meillä niin sanotut hukatut ja laiskat metsät saataisiin käyttöön

arvoisa rouva puhemies

pikkuisen kyllä nyt hämmästyn naapurikunnan kansanedustajan huhtasaaren näkemyksestä siitä että jos ei saada parasta aikaiseksi niin ei oteta sitä vähemmän parasta

arvoisa herra puhemies

sinällään ehkä on tärkeää tarkastella ajatusta että voisivatko toimijat olla tilojen omistajia kunnes päätyvät myymään niitä jolloin sitten meillä olisi organisaatio joka huolehtii tästä kaupallisesta toimijasta

että edustaja myllykoskella ei ole aluepoliittista näkemystä vaan se äitien ja synnyttäjien sekä myös kätilöitten esille tuoma huoli

on tärkeätä että meillä olisi kattava rekisteri kaikista suomalaisista metsänomistajista sillä en usko olevani kovinkaan väärässä siinä että meillä on suuri joukko suomalaisia jotka eivät edes tiedä omistavansa metsää

jottei mennä tavallaan asian ohittamisella sellaiselle sektorille että me otamme tässä nyt vaan ne viranhaltijat toimihenkilöt ja työtä tekevät ihmiset jotka toimivat lasten kanssa ja sitten me olemme tässä keskustelussa viitanneet siihen mitä on vapaa harrastus ja mitä tulee vapaa ajan toiminnan myötä ihmisten ja lasten hyväksikäytön suhteen niin kyllä meidän pitää uskaltaa tämän lakialoitteen myötä aloittaa rehellisesti keskustelu siitä mitä meillä on

että kun minun mielestäni jokainen edistysaskel mitä pystytään tällä sektorilla ottamaan että meillä pystytään puuttumaan tähän moraalittomaan aktiiviseen ja ärhäkkään verosuunnitteluun joka on laillista mutta myös sitten näihin laittomiin jokainen askel on aina eteenpäin ja tukee suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoitusmahdollisuutta niin toivon kyllä totisesti että edustaja huhtasaari ei tarkoittanut sitä että jos ei saada täydellistä napakymppiä niin ysi ei kelpaa

mutta nyt onneksi valiokunnat tätä työstävät ja uskon että laki tulee valiokuntien kautta tänne käsittelyyn sitten hyvin tehtynä

esitys alkoholin ja alkoholijuomien verotuksen korottamisesta sietää kyllä pohdiskelua vielä tässä vaiheessa erityisesti mietojen alkoholijuomien osalta

onkin hyvä että järjestelmiä koko ajan kehitetään niin että meillä on kattava rekisteri niin että myös sitten sanotaanko niin että suojelutoimenpiteinkin voidaan saada etelä suomeenkin uusia suojelualueita

kaikki me tiedämme että byrokratia maksaa ja nyt kun näitä toimenpiteitä tehdään pitääkin asettaa tavoitteita että turha byrokratia pystytään karsimaan ja sitä kautta pystytään saamaan niitä eväitä tulevalle hallitukselle käyttää valtion varoja johonkin muuhun tarkoitukseen

arvoisa puhemies

edustajat mustajärvi ja yrttiaho yhteisessä lakialoitteessaan ovat erinomaisella asialla ja minä olen varsin tyytyväinen siihen että tässä aloitteessa on tultu kuitenkin hallituksen kanssa samoille linjoille

myös tässä maassa koko ajan julkisuuteen enenevissä määrin nousseita asioita siitä että meillä uskonnollisissa ryhmissä tapahtuu sellaista mikä on meiltä julkiselta keskustelulta kiellettyä lasten hyväksikäyttöä

me emme saa unohtaa sitä tosiseikkaa että yhteismetsät ovat yksi hyvä erityinen piirre suomalaisessa metsäpolitiikassa ja sitä pitää edelleen kehittää niin että houkuttimin pystytään muodostamaan yhteismetsiä

tuolla maa ja metsätalousvaliokunnassa tätä byrokratian purkamista on pyritty kovastikin esille tuomaan mutta valitettavasti jokainen lakiesitys jota on tehty on vain lisännyt byrokratiaa

hallitusohjelmassa lukee että selvitetään mahdollisuudet luopua puolison tulojen tarveharkinnasta ja on oikeastaan hyvä että hallitusohjelmassa lukee tämä selvitetään koska on ihan oikein käydä se poliittinen keskustelu erilaisten näkemysten kohdalla joita tässäkin hallituskoalitiossa on vasemman ja oikean reunan osalta

toivotaan että kun tämä yksittäinen asia hoidetaan näin ei tule käymään ja jos tulee lakitasoisia esityksiä siitä kuinka tätä asiaa yhdessä hoidetaan niin se ei lisäisi byrokratiaa

tärkeätä on että myös kuolinpesille tulisi tulevaisuudessa pystyä säätämään joko jonkinlainen porkkana taikka sitten jopa keppi niin että metsät eivät jää hunningolle

kyllä minä haluan vähän yksinkertaistaa että kyllä näillä hinnoilla on myös käyttäjävaikutus

ei syyllistetä ketään sen perusteella mitä tapahtuu jossakin vaan uskalletaan ottaa tämä avoimeen keskusteluun siten niin kuin se asia kuuluu vain lapsen turvallisuuden ja henkisen kehittymisen kannalta

mutta minä uskon että sen lopputuloksena on kuitenkin se poliittinen tahtotila että mennään tämän lakialoitteen tahdon mukaisesti koska olisi aika mielikuvituksetonta ajatella ettei olisi turhaa jättää sellaista byrokratiaa sinne joka jäisi valvomaan ja perkaamaan näitten etuuksien osalta sitä käsittelyä onko tämän tarpeen

toiminnan pitää olla tarkoituksenmukaista ja meidän pitää erityisesti keskittyä myös niin kuin ministeri rinne totesi valtion omistajaohjauksen toimivuuteen

siltä osin vaikka tässä on varoista kysymys on tarkkaan harkittava se aiheuttaako tämä edelleen sitä että toki suomalaista ja suomessa valmistettua olutta haetaan sitten tuolta naapurista

ruokaturvallisuus on yksi yhteiskuntamme keskeisistä ja jatkuvista haasteista

suomalainen metsätalous niin biotalous kuin puurakentaminen ja kaikki puun hyödyntäminen edellyttää sitä että tiedostetaan kuka omistaa metsät ja että metsistä todella huolehditaan

kansalaisten oikeus saada puhdasta ja terveellistä ruokaa täytyy turvata ja sen turvaamisen täytyy olla koko yhteiskunnan keskiössä samoin ruuantuotannon ympäristöystävällisyys

arvoisa puhemies

se on merkittävä määrä mitä tänä päivänä tuodaan ja varmuudella vakuudella jokainen meistä tietää että eivät ne päädy vain omaan käyttöön

ja jos monopoliasema halutaan luoda sille pitää olla varsinkin tällaisissa toiminnoissa se ulkopuolinen tarkastelutaho jotta hintataso pysyy markkinoiden tasolla

siinä mielessä on helppo yhtyä tuohon edustaja mustajärven näkemykseen siitä että jos joku vuorineuvoksen rouva sitä hakee niin hän olkoon sen avun tarpeessa

siinä mielessä meillä ei ole kyllä muita välineitä nyt tämän eu lainsäädännön osalta kuin se että meiltä pystyttäisiin puuttumaan niin että meillä ei aivan välitysliikkeen omaisesti voitaisi rajan yli tuoda että olisi nyt edes sen verran talkoita että jokainen joutuu ne sieltä itse hakemaan ettei niitä satamassa nosteta autoon

vasemmistoliiton kanta on että ruuantuotannon tulee olla ympäristöystävällistä ja yhteiskunnan maatalouspolitiikan tätä tavoitetta tukevaa

toivotaan että tässä selonteossa ja erityisesti mietinnössä nostetut kuusi asiaa linjaavat suomalaista tulevaisuuden metsäpolitiikkaa

arvoisa puhemies

toivotaan että nämä monimutkaisesti edestakaisin liikkuvat rahat eivät syö meille tarkoitettuja rahoja

tämmöinen palvelu että laivayhtiöt toimivat aivan kuin kuljetusliikkeinä ja vienti ja tuontiliikkeinä pitää pystyä kyllä estämään

minä toivoisin että sinne budjettiin löytyisi rahaa siihen että me voisimme käynnistää tämmöisen nimisuojakampanjan jotta me pääsisimme meillä enemmän tuomaan niitä hyviä elintarvikkeita joita meillä on eri puolilla suomea samanlaisella koostumuksella tehtyjä jotta me voisimme saada niitä euroopan markkinoille

mutta kun puhutaan oluesta ja mietojen olutjuomien osalta niin en tässä yhteydessä voi olla mainitsematta että suomessa voisi työllistyä vielä enemmän suomalaisia työntekijöitä ja yrittäjiä jos meillä pienpanimoiden olut ja myynti vapautettaisiin aivan samoin kuin viinitilojen tilamyynti on ollut mahdollista

monet kammoksuvat geenimuunneltua ruokaa ja heillä tulee olla oikeus saada ruokansa geenimuuntelusta vapaana

eu tukee sitä mainostamista nimisuojattujen tuotteitten markkinointia maailmalle ja meidän kannattaisi nyt täällä vähän itse satsata jotta me saisimme sen markkinointitukirahan sieltä eusta itsellemme

elintarvikkeiden valvonnan on syytä olla tiukka näiltä osin ja lihatuotteiden kohdalla on ilmoitettava selvästi mikäli lihakarjan rehuna on käytetty geenimuunneltua rehua

tämä lisäisi kotimaista työllisyyttä ja olen kyllä hyvin vakuuttunut siitä että erikoisoluilla ei kyllä juomista lisätä

nyt kysynkin vielä

huolimattomuus saattaa aiheuttaa samanlaisia tapauksia kuin nyt on käynyt tämän hulluruohon kanssa jota on ilmeisesti kasvanut samalla pellolla kuluttajille tarkoitettujen papujen kanssa

nyt käsitteillä oleva lakiesitys on todellakin haasteellinen ja erityisesti voidaan nähdä se esteeksi työn tekemiselle

kirkkaat tuontiviinat jotka tuodaan ohi kaiken laskennan ja joihinka nyt vasta ollaan herätty pitää nostaa keskiöön tässäkin keskustelussa ja on uskallettava arvioida mikä on taloudellisesti tässä tilanteessa suomen kannalta järkevämpi ratkaisu

se repii ja aiheuttaa työmarkkinarintamilla aivan varmasti häiriöitä ja ei ole ennustettavissa että tästä tulisi tuloja valtiolle

esimerkit hevosenlihasta brittiläisessä valmisruuassa ovat tästä valitettavan hyvä esimerkki harmi hevosen hyvälle lihalle

vasemmistoliitto erityisesti kannattaa sitä että meidän kansallisomaisuus jatkojalostetaan mahdollisimman korkeajalosteiseksi ja sitä kautta turvataan meidän bruttokansantuote ja sitä kautta voidaan turvata hyvinvointi tässä maassa ja sitä kautta on erityisen tärkeää että uskallamme katsoa sitä että kehitys tähän suuntaan mitä on valtioneuvoston esityksessä eli hallituksen esityksessä on tuotu mukaan

arvoisa herra puhemies

puutun kanssa omassa puheessani periaatteessa vain yhteen asiaan mutta täytyy oikein täältä pöntöstä tulla juhlistamaan tätä hienoa hetkeä kun voidaan lähetekeskustelussa käsitellä tämmöistä asiaa kuin kilometrikorvausta

jos esimerkiksi lammas teurastetaan uudessa seelannissa suolet poistetaan portugalissa liha leikataan puolassa ja myydään suomessa niin ketju ei ole aivan tarkoituksenmukainen eikä järin helppo valvoa sen koommin elintarvikeketjun osapuolille kuin viranomaisillekaan

on käsittämätöntä kuinka voidaan laskea verotuloja aiheesta missä ei todellakaan ole pystytty yksityiskohtaisesti päättämään siitä muodostuuko jostakin veroa vai ei eli kun arviointi perustuu oletukselle että jotkut toimisivat jotenkin toisella tavoin kuin nyt

mutta ehkä sitten kepua ei uskalleta ottaa riittävän rohkeasti jotta saataisiin uusia innovaatioita oikein todellisia vaihtoehtoja vähän rohkeampaa linjaa

pelkästään siitä että käytetään täällä tiettyjä muotoiluja siihen että nykyhallitus tai sitä edeltävät ovat tehneet huonosti täytyy sanoa että valiokunta kyllä yksimielisesti puheenjohtajansa todistuksella on tämän esityksen takana

on vain hirvittävän surullista että esitys sisältää tahojen niin erilaisen näkemyksen siitä mikä on oikea tie ja mikä on väärä tie

näiden ketjujen läpinäkyvyyttä on välttämätöntä lisätä niin kuluttajille kuin viranomaisillekin

edustaja kärnä hyvin toi puheessaan niitä perusteluita esille miksi tämä on hyvä hanke ja erityinen kiitos täytyy antaa ammattiyhdistysliikkeelle joka neuvotteluissaan on tämän asian myös ottanut esille ja sama on tietysti myös työmarkkinajärjestöjen toisella puolella eli kiitos siitä ja hyvä hallitus on pystynyt tämän asian ratkaisemaan nyt oikeinpäin

henkilökohtaisesti en voi ymmärtää sitä kun tässä monessa puheenvuorossa ollaan asetettu niin sanotusti suomeksi selluteollisuus ja sitten muu metsäteollisuus vastakkain

arvoisa herra puhemies

ruotsi ja saksa käyttävät näitä elementtejä huomattavasti paremmin lainsäädännöstä ja heillä on vielä enemmän tilaa

hallituksen perusteluissa uskotellaan että tätä veroa voisi muodostua sitä kautta että yritysten tulos paranee kun heidän ei tarvitse maksaa kilometrikorvauksia

esimerkiksi tilojen suoramyyntiä ei pitäisi liikaa lähteä kahlitsemaan vaikka toki niidenkin tuotteiden hygieniasta ja puhtaudesta tulee varmistua

mutta vaikka myllykoski oppositiosta käsin katselee tätä asiaa niin täytyy sanoa temin suuntaan joka on täällä ollut aktiivinen että finnveran toimintoja on kehitetty kyllä vientiteollisuuden edellytyksiä parantaen koko tämän neljän vuoden ajan

pitäisi pystyä näkemään tämän kaiken yli niin että meillä on myös monimuotoista metsäteollisuutta

kuten edellä kuulimme kaikki olisi kunnossa mutta ensinnäkin haluan todeta tietysti tyydytyksellä että promillerajaa ollaan laskemassa ja sitä tehdään harkitusti

en minä näe sitä yhtälöä mitenkään toimivaksi että juuri ne jotka paljon ajavat joutuvat vaihtamaan auton usein ja se on sen kolmen vuoden välein